lähinnä nyt tähän ylen juttuun ja omistajaohjaukseen liittyen voi arvioida vain näin että jos me ryhdymme täällä eduskunnassa käymään valtion omistajaohjausta niin taitaa käydä sillä tavalla että valtionyhtiöitten toimintaedellytyksiä ei enää sen jälkeen ole

silloin se ei toteutunut mutta kiitokset tästä ministeri ihalaiselle että tämä nyt on sitten heti osittain ainakin rakennusteollisuutta koskien lähtenyt liikkeelle

se karkaa aika herkästi siellä kun tehdään investointeja ja erilaiset pesänjakajat ovat sitten siellä mitä nyt tällä hetkellä valtiovarainministeriö vahtii budjettia

arvoisa puheenjohtaja

niin kuin täällä on todettu hallitus ottaa toimitusjohtajan ja myös erottaa ja tässä tapauksessa hallitus kantaa nyt sitten sitä vastuuta nimenomaan siitä onko toimitusjohtajalla edellytyksiä jatkaa tässä tehtävässä

silloin yksi järjestäjä oli kainuun kattojärjestönä ja se oli kainuun maakuntayhtymän koulutuskuntayhtymä

tämä on merkittävä summa ja sillä pystyttäisiin parantamaan kyllä monta muuta tilannetta

minusta täällä on turha keskustella siitä mikä meidän roolimme poliitikkoina tässä asiassa on

silloinhan saatiin joka perjantai tilipussi käteen ja siinä oli sen viikon saldo sitten

jos ajatellaan nyt sitten että rahoituskin on vielä auki ja jos tällä rahoituslailla lähdetään nyt etenemään niin tässä käy sillä tavalla että nämä kahdeksan kuntaa jos ajatellaan kainuun kohtaa eivät pysty järjestämään sitä lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta

tietysti on hyvä että tämä ratahankkeen jatkorahoitus hoitui nyt tällä tavalla mutta pidän tässä ongelmallisena sitä mikä on täällä monessakin puheenvuorossa tullut esille että kestävällä pohjalla tämä ei todellakaan ole tällä hetkellä

mutta jotenkin tuntuu tässä vaiheessa että se on jämähtänyt paikoilleen ja varmasti kuntajakolakimuutos on syytäkin nyt tehdä

mutta tarkastelen tätä asiaa lähinnä nyt kainuun maakuntahallintokokeilun kannalta ja ihan samat asiat on nähtävissä siellä vaikka meillä tämä hallintokokeilu on maakunnallisesti toteutettu kuin mitä täällä on puhuttu nyt näistä liitoksista ja niiden aiheuttamasta lähipalveluiden katoamisesta

no vrltä on nyt tullut tämä raha mutta vrllä on sitten omat investointitarpeensa kalustoon liittyen ja tämä raha on tietenkin pois siitä yhtiön kehittämisestä silloin kun se laitetaan tuonne rataverkkoon

kyllä minä näen että kainuun hallintokokeilulla on niitä hyviäkin puolia jotka ovat esimerkiksi koulutuksen puolelle ja sosiaali ja terveyspuolelle tuoneet vahvuutta ja mahdollisuuksia tuottaa niitä palveluita myös niissä pienemmissä kunnissa

mutta lähinnä olen sitä miettinyt kun meillä on tapahtunut nyt tämän viiden vuoden aikana jona hallintokokeilua on viety eteenpäin yksi kuntaliitos vuolijoki liittyi kajaaniin

mitä täällä on todettu tästä läpäisykyvystä ja sen varaamisesta niin tällä hankkeella jos se kokkolaoulu väli kaksiraiteisena toteutuisi olisi todella suuri merkitys tulevien vuosien tavaraliikenteelle ja henkilöliikenteelle

joten miten tämän tulevaisuuden näette

on todellakin syytä kehua tätä lisäystä tähän talousarvioon mutta täytyy kanssa muistaa se että tämä on velkarahalla tehtyä

arvoisa puhemies

aina sen verran löytyy y

on ensiksi todettava kyllä että viime kaudella kun tätä aluehallintouudistusta käytiin kyllähän silloinen porvarihallitus vei eikä silloin kuulunut ollenkaan opposition ääni

nyt on käsittelyssä hallituksen esitys uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta ja jututtaa eli kemia viidestä elikkä siitä millä tavalla meidän vihreää kultaamme tullaan tulevaisuudessa käyttämään

tässä nyt on hyvin monta eri kohtaa mutta kun edustaja autto juuri puhui lääkäri ja lääkintähelikopteritilanteesta niin kyllä tämä harvaan asutuilla seuduilla on erittäin tärkeää ja tällä pystytään ihmisiä pelastamaan ja muissakin toimenpiteissä toimimaan

nyt voimme todeta että ne uudistukset mitä tällä hetkellä ollaan tekemässä on aivan suoraan kirjoitettu sosialidemokraattien vastalauseesta minkä hallintovaliokunnassa silloin jätimme

ennen kaikkea nyt tässä vaiheessa haluan korostaa sitä että nyt kun on vapaaehtoisesta neljän vuoden jatkosta kysymys niin kolme keskustavetoista kuntaa on vastustanut tätä eteenpäinvientiä

mutta ennen kaikkea kysymys ministerille kun yhdistettiin tämä ympäristökeskus ja elinkeinokeskus ja silloin jo mietittiin sitä kumpi kärki edellä mennään

elikkä tässä on kolme asiaa

ja poltollahan tuotetaan silloin lämpöä ja sähköä

näitä tukimuotojahan on nyt sitten ollut erilaisia versioita olemassa ja tietysti kaikista paras lähtökohtahan olisi se kun ei tarvitsisi minkäännäköistä tukea ja tämä puu mitä nyt käytetään polttamiseen lähtisi sieltä meidän metsistämme liikkeelle ja olisi sitten käytettävissä ja toisaalta taas tulisi hyvin rajattua se että tämmöinen kuitupuu mistä voidaan tehdä sellua ei menisi polttoon ja sitten järeämpi tukkipuu olisi käytettävissä rakennuspuuna

mitä nyt tälle on siis todella tehtävissä tai mitä ministeri aikoo tehdä että tämä riippuvuus tässä tietyllä tavalla saataisiin katkaistua

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on hyvin useassa puheenvuoroissa todettu paras hankkeen tavoitehan oli palvelujen turvaaminen ja vielä sillä tavalla että mennään ihmiset edellä ja hallinto perässä

tästä myös hiltunen kysyi ja kysyn minäkin mitenkä se etenee

tietenkin toivoo että niitä työttömiä ei olisi mutta kaikki indikaattorit näyttävät tällä hetkellä siihen suuntaan että työttömyys on lisääntymässä vaan

mutta kun tätä järjestämistä on nyt tarkastellut valtakunnassa niin kyllä näyttää hyvin monesti että mennään hallinto edellä ja sitten tulevat palvelut perässä jos ovat tullakseen

vaara on varmasti siinä mistä tässä lähinnä bioenergiapuoli ja metsäteollisuus nyt sitten ovat erilaisilla linjoilla millä tavalla tämä tuki tulisi muodostaa

näkisin niin kuin tämänkin tavoitteena käsittääkseni on ollut että tehdään aitoja ratkaisuja kuntaliitosten osalta ja sillä tavalla pyritään saamaan vahvoja kuntia

kun täällä hyvin monessa puheenvuorossa on mainittu tämä kainuun hallintokokeilu niin se on ainutlaatuinen kokeilu tällä hetkellä

siellä on itsenäistä päätäntävaltaa maakuntavaalien kautta haetulle valtuustolle ja sitä kautta päätökset on pystytty tekemään demokratian kautta ja ennen kaikkea vahvistaen demokratiaa

meillä on puuta tällä hetkellä niin kuin täällä on hyvin monessa eri puheenvuorossa todettu ja se on vajaakäytöllä mutta tässä on tietysti myös se mahdollisuus nyt kun on näitä erilaisia biotuotetehtaita ja siinä sellua tulee päätuotteena ja sivutuotteena sitten muita aineita että on vaarana sekin että sitten lähtee järeä puu menemään polttoon ja sen takia tässä ollaan varovaisia

niin kuin tiedetään siihen liittyy merkittävässä määrin virkavastuuta virkavastuulla tehtäviä päätöksiä ja jos yksityiset näitä päätöksiä ovat tekemässä niin voi vain arvailla kuinka monimutkainen ja pitkä valitusprojekti on tulemassa ja lakimiehethän tässä käärivät loppujen lopuksi sen hyödyn mikä siitä mahdollisesti olisi saatavissa

me kaikki varmaan olemme sitä mieltä että puun jatkojalostusta on vietävä eteenpäin sitä on vietävä mahdollisimman ylös korkea asteiseksi elikkä raakapuuta ei meidän kannata viedä ulos jos sitä muiksi tuotteiksi on mahdollista kehittää

hyvin paljon on puhuttu siitä että palvelut etääntyvät keskittyvät ja nimenomaan kunnallinen itsehallinto syrjäytyy

olin viime kaudella itsekin perustuslakivaliokunnassa kun tätä asiaa käsiteltiin ja tähän julkisen vallan käyttöönhän se töppäsi minkä edustaja kärnäkin toi sille kättä siitä julkisen vallan esille

pidän erittäin tärkeänä kunnallista itsehallintoa

pakkokeinot merkitsevät aina puuttumista ihmisten perusoikeuksiin ja niiden käytössä on kysymys rikosvastuun toteuttamisvaatimuksen ja oikeusturvavaatimuksen yhteensovittamisesta

sillä millä on verotusoikeus on myös palvelujen järjestämisvastuu

tämän vuoksi pakkokeinojen käytössä niiden kohteeksi joutuneiden oikeusturvan takeista on erityisesti huolehdittava ja ennen kaikkea tässä huolettaa se että semmoisessa tilanteessa ei voi joutua poliisin mielivallan kohteeksi elikkä se rajapinta on semmoinen liukuva

silloin jo oli myös tämä asia että korkein oikeus on käsitellyt asiaa toiselta kantilta

siinä on erittäin suuri kysymys mitenkä poliisi tässä tilanteessa toimii ja miten tämän henkilön perusoikeus turvataan

tästä tulee minunkin mielestäni byrokraattinen mutta jollakin tavallahan kuluttajaakin suojaava on oltava tämän lain niin että tässä nyt varmistetaan kumminkin poliisin tai tämän kunnallisen pysäköinninvalvonnan tai pysäköintiluvan haltijan kautta tämä että tämä pysäköintivalvontamaksu on oikeudenmukainen

arvoisa puhemies

hän on ollut erittäin terhakkana tässä

siellä on kolme pohjaa ja ennen kaikkea täytyy muistaa se että toimittaja joka tämän on kirjoittanut on ottanut sen viimeisen vaihtoehdon mikä tulee olemaan esityksen pohjanakin

kun tätä tilannetta nyt on muutama vuosi tarkasteltu ja on näitä langattomia laajakaistayhteyksiä suomessa vedetty niin tämähän on johtanut siihen että varsinkin tuolla vaaramaisemissa harvaan asutuilla seuduilla kaikki eivät tähän ole päässeet käsiksi

koskeeko tämä nyt sitten valtion eläkkeitä elikkä lisäeläkkeitä kun tässä mainitaan työntekijän eläkelain voimaanpanolaki ja sitten merimieseläkelaki ja yrittäjäeläkelain voimaanpanosta annettua lakia niin valtion valtion tuottaa eläkkeitä annettu laki

onko tämä nyt sitten se pointti tälle että saadaan tällä liikkeelle nämä laajakaistayhteydet ja saadaan tietoyhteiskuntaa parannettua

arvoisa puhemies

tässä ministeri mainitsikin että tämä ei aiheuta mitään toimenpiteitä eläkkeensaajalta niin vielä varmuudeksi että tarkoittaako tämä sitten myös näille lisäeläkkeensaajille varhaiseläke etuuksien saajille sitä ettei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä

niin kuin ministeri tuossa jo aikaisemmin totesi tämähän on yksityisellä rahoituksella rakennettava hanke ja näitä meillä ei ole viime aikoina hyvinkään paljoa ollut

arvoisa puhemies

mutta tämä vaalilain uudistus ei ole oikein selkeä ja jäimme kaikkemme levittänyt tähän kahta ennen kaikkea minä viittaan nyt näihin kahteen järjestelmään elikkä dhondtiin ja hareniemeyeriin

mutta tämä on tietyllä tavalla luottamuksen ja uskon osoitus myös teollisuudelle että teollisuuden investoinnit lähtisivät liikkeelle

niin kuin tuossa aikaisemminkin totesin asiantuntijakuulemisessa valtiovarainministeriön kuntaosaston kehittämispäällikkö teemu eriksson oli asiantuntijana ja hän toi esille oman näkemyksensä joka on aivan yhdensuuntainen minun näkemykseni kanssa

mutta meillä on harvaan asuttuja seutuja ja siellä päätöksenteon näkökulmasta pitäisi pyrkiä siihen tilanteeseen että päätöksenteko ja rahoitus ovat samoissa käsissä

ja nyt täytyy hyvin vahvasti meidän olla sitä mieltä että tämä fennovoiman investointi viedään ja annetaan lupa siihen ja tätä kautta lähtee myös meidän teollisuus liikkeelle

kyllä kannattaisi kysellä tuolta perusteollisuuden puolelta miten paljon siellä arvostetaan energian saatavuutta ja laatua ja ennen kaikkea hintaa omavaraisuutta

meillä oltiin kainuun hallintokokeilussa ja me olimme tietyllä tavalla laboratoriossa kaneja joita testailtiin ja siellähän tämä hallintokokeilu kaatui rahoituserimielisyyksiin

kun ensin oli katsottu paljonko kuuluu paikkoja millekin kunnalle siis kainuun maakuntavaaleissa oli vaalipiirinä koko kainuu sitten oli asukasluvun suhteessa katsottu paljonko paikkoja tulee joka kunnalle sitten ruvettiin näillä järjestelmillä katsomaan miten ne paikattu aika toi täyttyy ja koko paikat täyttyvät

elikkä kun kunnat ovat kumminkin rahoittajia ja vaikka se tulopohjaan pohjautuva rahoitusmalli olikin niin siitä huolimatta oli erimielisyyttä siitä paljonko kunnat antavat tuloistaan sille kuntayhtymälle

lehdistö halusi mahdollisimman nopeasti tietoja ja niitähän tietenkin annettiin mitä annettiin

no oikeusministeriön henkilöt olivat laskemassa niitä ääniä ja tämä järjestelmä oli siellä joten ei tämä ollut ollenkaan meidän laskijoistamme kiinni vaan tämä oli kiinni järjestelmästä siis järjestelmästä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitten täällä puhuttiin muistaakseni ed

akaan penttilän puheenvuoro oli saman suuntainen kuin minkä itse olin ajatellut käyttää koska tuossa kainuun hallintokokeilussa jossa kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito yhdistettiin tuli meille hyvin vahvasti esille tämä tosiasia elikkä näitten tietojärjestelmien yhteensopimattomuus

kyllä kyllä

ennen kaikkea vastaako tästä nyt hallitus

minäkin haluan yhtyä näihin kiitoksiin ministerille tästä yle laista

onhan aivan ensiarvoisen tärkeätä se että kun ihmiset äänestävät jotakin varmaan siltä alueelta ihminen menee läpi että ei mene sitten jostakin toiselta puolelta suomea

tämä on ollut pitkä prosessi

siellä ovat virkamiehet useita vuosia tätä tehneet ja ministereitäkin on ollut mukana ja te muutamassa kuukaudessa teitte tämän tosin yhteistyössä eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa

minä näen kyllä tämän sillä tavalla että yle on riippumaton markkinoista ja yleensähän on näin että kenen leipää syöt sen lauluja laulat ja tässä nyt yle on kansanradio ja sillä selvä ja tämä rahoitus tulee hoidettua tätä kautta

ja on useita kymmeniä vuosia poliklinikalla tai osastolla ollut sairaanhoitaja niin hän voi nopeastikin päätellä mistä mahdollisesti on kysymys

muistamme kaikki

vuosi sitten käytiin ylen osalta rahoituksen osalta erittäin vaikeat keskustelut ja ministeri topakkana hoiti yhdessä ryhmäpuheenjohtajien kanssa tämän ylen rahoituksen ja näin voidaan jatkaa tätä toimintaa

mutta niin kuin ed